sitten haluaisin lisäksi sanoa tähän asiaan sen että jos me emme seuraisi muiden pohjoismaiden käytäntöjä niin kyllä me toimisimme sillä tavalla että minun on kyllä vaikea ymmärtää miten me olisimme se ainoa joka ei tässä linjassa ole mukana

mutta se perusperiaate että niistä ylisuurista luvuista päästään eroon se on ihan oikein mutta se taso minkä te esitätte on niin matala että sen takia sitä ehdotusta ei voi ottaa vakavasti

kilpailullisesta vaikutelmasta valiokunta oli jossain määrin huolissaan siitä onko tämä yhteys niin merkittävä että jos se kahdelle toimijalle ajautuu niin onko seurauksena se että me olemme menossa duopolimalliin näillä markkinoilla

arvoisa puhemies

kuten täällä on puhuttu se mittavasti vie meiltä verotuloja ja myöskin aiheuttaa epätervettä kilpailua markkinoilla mikä ei missään nimessä ole hyväksyttävää

miten he ovat voineet olla mukana hallituksessa tekemässä vielä tiukempia linjauksia siellä jos eivät nämä maailman realiteetit olisi tällä hetkellä sellaiset että nyt on realismin voitettava idealismi ja katsottava näitä asioita realistiselta pohjalta

haluan kuitenkin tuoda tämän asian käsittelyn yhteydessä myöskin sitä näkökulmaa että näiden toimien pitää olla suhteessa saavutettavaan hyötyyn ja suhteessa siihen kuinka paljon tätä harmaata taloutta esiintyy

yhdyn niihin kommentteihin jotka täällä ovat kehuneet sitä että perustuslakivaliokunta otti selkeän kannan siihen miten kouluissa ylipäätään uskonto on esillä näissä eri tilaisuuksissa ja missä ne rajat menevät

kun jatkossa tämä yle laki tulee edellyttämään sitä että liikenne ja viestintävaliokunta voi omalta osaltaan tehostaa ylen arviointia ja nimenomaan sen arviointia suhteessa kaupalliseen mediaan ja siihen sisältyy myöskin ehdotus tähän yle lakiin että ylen kertomus käsitellään täällä vuosittain niin täytyy myöskin päästä siihen että tämä ajallinen viive ei voi olla näin pitkä jotta sillä liikenne ja viestintävaliokunnan ja sitten tässä isossa salissa koko eduskunnan tekemällä pohdinnalla ja arvioinnilla on myöskin vaikutusta ylen toimintaan koska tulee muistaa se että yle on viime kädessä kuitenkin eduskunnan radio

tilanne on kuitenkin varsin erilainen koska tällä hetkellä toimijoita on useita ja on kolme isoa toimijaa

haluaisin kuitenkin sanoa sen vaikka kiitän toki myllykoskea tästä erinomaisesta keskustelun avauksesta että kyllä vasemmistoliiton teollisuuspoliittinen ohjelma kovin ohueksi jää jos te ydinvoimaa vastustatte

tässä nyt vähän heijastuu tästä keskustelusta ja jossain määrin myöskin valiokunnan mietinnöstä sellainen yleinen näkökulma että laajennetaan vaan näitä velvoitteita alalta toiselle koska kyllä jossakin aina jotakin harmaata taloutta esiintyy

kun teollisuuden palkansaajia oli meitä aika monta edustajaa kuuntelemassa niin kyllä siellä täysin selväksi tuli se että jos ydinvoimaratkaisua ei tehdä niin energiaintensiiviseen teollisuuteen ei suomessa uskota eikä suomessa siihen investoida

suuren yleisön silmissä tämän suvivirsikeskustelun katsotaan usein lähteneen siitä että suomessa olevat maahanmuuttajat jotka ovat muualta tulleet tai lasten vanhemmat jotka ovat muualta tulleet haluaisivat että suvivirsi poistuu suomalaisesta koulujuhlakäytännöstä

ihan näin se ei voi olla ja korostankin sitä mitä täällä perustuslakivaliokunta on todennut että harmaa talous ei ole yksinomaan rakennusalan ongelma minkä vuoksi valtioneuvoston on valiokunnan mielestä jatkossa syytä harkita vastaavan säännön ulottamista myös muille harmaan talouden haitoista korostetusti kärsiville elinkeinotoiminnan aloille siis korostetusti kärsiville

tämän keskustelun ehkä suurin arvo on siinä että on osoitettu hyvin laajaa tukea sille miten tasavallan presidentti ja hallitus ovat tässä asiassa toimineet

arvoisa puhemies

mitä sitten näihin yksikkötyökustannuksiin tulee niin täytyy sanoa että sellaista puheenvuoroa kyllä ihmettelen kun täällä ruvettiin syyllistämään en muista sitä sanaa termiä siitä ettei arvosteta työntekijöitä jos nostetaan esille nämä yksikkötyökustannukset

näillä alkusanoilla haluan sitten mennä vähän tarkemmin siihen mitä valiokunta tässä omassa kannanotossaan toteaa

pidän myös hyvänä sitä että meillä on laaja yksimielisyys kansallisen puolustuskyvyn vahvistamisesta mikä kanervan parlamentaarisessa työryhmässä kävi ilmi

tiedän että suurin osa maahanmuuttajista ei varmaankaan ole tässä asiassa aktiivinen vaan tässä ovat aktiivisia ihan muut henkilöt kuin maahanmuuttajat mutta käytännössä seurauksena on se että aina kun tämä suvivirsikeskustelu on esillä se aiheuttaa maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä ihan täysin tarpeetonta jännitettä

ylen tehtävänähän on tuoda täyden palvelun televisio ja radio ohjelmisto siihen liittyvine oheis ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin ja sen pitää tukea kansanvaltaa ja tuoda erilaisia mielipiteitä esille

mutta koska tästä ei voida olla varmoja valiokunta liitti tähän mietintöönsä lausumaehdotuksen joka kuuluu seuraavasti

mikä tässä on se asian ydin niin asian ydin on se että rakennusala on yksi niistä aloista joilla kiistatta harmaata taloutta esiintyy varsin paljon ja siellä on silloin perusteltua käyttää sellaisia keinoja mitä muualla ei ole järkevää käyttää koska muualla me vaikeutamme normaalin laillisen yritystoiminnan harjoittamista tuomalla sitä byrokratiaa sinne ilman että siellä on merkittävää harmaata taloutta

voin kertoa hyvin konkreettisen esimerkin

pirkanmaalta on lähtenyt satoja ehkä tuhansiakin metallialan työpaikkoja viimeisten vuosien aikana puolaan

ajattelen tästä asiasta pitkälti samalla tavalla kuin ed

julkiseen palveluun katsotaan kuuluvaksi myös kotimaisen kulttuurin tuottaminen sivistys ja tasa arvonäkökohtien huomioon ottaminen ohjelmistoissa lastenohjelmien lähettäminen sekä hartausohjelmien tarjoaminen

lehti äsken kertoi

tällaista jännitettä me emme yhtään tähän suomeen tarvitse koska on hyvin tärkeää se että maahanmuuttajat integroituvat tähän yhteiskuntaan

ymmärrän toki sen että sellaisissa yksittäisissä tapauksissa kuin viime vaaleissa esimerkiksi edustajaehdokas cronbergin tai essayahin kohdalla ei tunnu oikeudenmukaiselta että erittäin korkea henkilökohtainen äänimäärä ei ole riittänyt valintaan

meidän ei tarvitse luopua omista perinteistämme sen takia että tänne tulee maahanmuuttajia eivätkä maahanmuuttajat myöskään sitä meiltä vaadi

eli toivoa sopii että valoa nähtäisiin sen suhteen että silloin kun turvallisuus on hyvällä tolalla niin se antaa mahdollisuuden myös hyvään taloudelliseen tilaan ja päinvastoin talous aina heijastuu negatiivisesti ne ongelmat jotka turvallisuudessa vaikeutuvat

tällä rakentamisalalla kuten tässä todettiin jo edellisessä puheenvuorossa ja aiemminkin on myöskin kyse varsin isoista rahasummista ja sen takia on perusteltua että tämä laiminlyöntimaksu on täällä huomattavasti korkeampi kuin muilla aloilla

eivät niin toimi mitkään muutkaan valtiot ei pidä toimia meidänkään ja kaikkein vähiten pitää tällaisesta asiasta ylipäätään keskustella ja jatkuvasti tästä veivata suuntaan tai toiseen

mutta kun tätä kysymystä katsotaan laajemmin tämä uudistus tulee johtamaan siihen että isompien kaupunkien painoarvo tässä salissa tulee kasvamaan

suurin osa on omalla paikkakunnalla työttömänä

niin no siinä tilanteessa kysytään että en minä tiedä olisivatko ne työt jatkuneet jos olisi vaikka pekkaspäivistä luovuttu mutta olisivat saattaneet jatkua

voi olla että se ei vieläkään ole tämän alan osalta oikealla tasolla

sen takia todellakin toivon että tämä perustuslakivaliokunnan kannanotto nyt johtaa siihen että tämä asia on loppuun käsitelty eikä tällaista tarpeetonta vastakkainasettelua enää aiheuteta

jos katsotaan niitä paikkakuntia jotka eivät olisi edustettuina tässä salissa ollenkaan jos tämä nyt esityksessä oleva laki olisi ollut jo voimassa viime vaaleissa niin ainakin sellaiset paikkakunnat kuin nokia kerava liperi kristiinankaupunki keuruu nivala kokemäki olisivat olleet ilman edustajaa tässä salissa

täällä on myöskin aivan oikein mainittu se että on tarpeen että tämän tapaturmavakuutuksen ottamisesta on erikseen säädetty nimenomaan rakennusalaa koskien ja myöskin se että tätä vakiintunutta toimintaa ei pidetä rakennusalalla sellaisena syynä ettei tarvitse selvittää mitä edellisessä portaassa on tapahtunut

valiokunta toteaa että se pitää erittäin tärkeänä että yleisradion julkinen palvelutehtävä säilyy jatkossakin laajana kattaen ohjelmatoiminnan kaikki osa alueet uutisista ja asiaohjelmista aina kulttuuriin urheiluun ja viihteeseen

mutta jos tämmöistä duopolikehitystä on tullut ja jos se on nostanut kuluttajahintoja niin siinä tapauksessa tämän analyysin tulokset on syytä ottaa huomioon kun tuota seuraavaa yhteyttä jaetaan

valiokunta korostaa erikseen alueellisen toiminnan suurta merkitystä alueen identiteetin vahvistajana ja alueellisen sananvapauden ja tiedonvälityksen takaajana

minkä takia tämäkin on juuri näin että se on tässä perusteltua mutta ei laajemmin se johtuu siitä että rakennusalalle on tyypillistä että yritysten elinikä on varsin lyhytaikainen ja sinne tulee uusia yrityksiä koko ajan paljon ja silloin tällaisessa toiminnassa jää vain osittain merkitystä enää sille että toiminta on vakiintunutta

näen demokratian toteutumisen kannalta ja poliittisen järjestelmän uskottavuuden kannalta tärkeänä myöskin sen että monet kansalaiset tuntevat jonkun kansanedustajan muutenkin kuin julkisuuden kautta

mitä enemmän meillä on suomessa pieniä paikkakuntia joista ei ole valittu ainuttakaan kansanedustajaa sen etäisempi on yhteys tänne valtakunnan politiikkaan ja ylipäätään poliittiseen päätöksentekoon

nämähän ovat monille taide ja kulttuurilaitoksille tärkeitä asioita ja kaluston vaihdosta aiheutuu kustannuksia

sen sijaan monilla muilla aloilla joilla yritykset ovat pitkäikäisiä tämä vakiintunut toiminta on aivan olennainen asia ettei jouduta selvittämään sellaista liikesuhdetta joka on jatkunut vuosikausia tai vuosikymmeniä ja jossa on kaksi sellaista osapuolta keskenään toiminut joista kumpikaan ei harjoita harmaata taloutta

siellähän keskeinen asia oli se että oli erityinen tarve sopeuttaa yhtiön menot kustannustason nousuun ja samanaikaiseen tulokertymän heikkenemiseen

tässä suhteessa henkilökohtaisesti olen aina ollut sillä kannalla mitä ed

lauri oinonen täällä esitti että brittiläinen yhden henkilön vaalipiirijärjestelmä olisi paras mutta tiedän että se on epärealistinen suomen oloissa ja koska meidän puoluekenttämme on muodostunut sillä tavalla että se ei ole näissä oloissa mahdollinen en sitä esitä

olen yrittänyt opetella varsinkin tätä demarien vaihtoehtobudjettia mutta kun tätä katsoo niin täällä on huomattavia mihin edustaja vanhanen jo aiemmin viittasi todella kovia veronkiristyksiä yritystoiminnalle joko suoraan tai välillisesti

yhtiön visioksi linjattiin että yleisradio haluaa olla johtava asia ja kulttuurisisältöjen suomalaisen musiikin lastenpalvelujen draaman uutisten sekä ajankohtais ja aluepalvelujen tuottaja

siitä huolimatta valiokunta kuitenkin kiinnitti huomiota siihen että kustannukset jotka aiheutuvat näitten mikrofonien vaihdosta ovat varsin huomattavia

mutta sen järjestelmän hyvä puoli on se että jokaisella alueella on joku henkilö jonka sen alueen ihmiset mieltävät omaksi edustajakseen

minua kiinnostaisi tietää millä tavalla te olette arvioineet näiden satojen miljoonien veronkiristyksen joka kohdistuu joko yritysmaailman rahoitukseen tai sitten osingonjakoon työllisyysvaikutukset

erittäin hyviä hyviä ja vähemmän hyviä ja tämä kuuluu siihen viimeiseen joukkoon

kun näitä oecd lukuja käydään läpi ei kannata puhua pelkästään lisäyksestä vaan myös kokonaistasosta ja silloin tämä luku näyttää ihan toiselta

hallitusohjelmaneuvotteluissa käytiin tämä asia varsin perusteellisesti läpi ja myöskin niissä tutkimuksissa joista tarkastusvaliokunta viime vaalikaudella teki omat johtopäätöksensä täällä eduskunnassa ja siellä nousivat esille kuljetusala jonka osalta on tulossa tavaraliikennelakiin tänne syksyllä uusia tiukempia esityksiä harmaan talouden kitkemiseksi ja ravintola ala

näin ei ole edes tässä nykyisessä järjestelmässä ja nyt tämän esityksen joka täällä on jossa on tiettyjä hyviä puolia sitä en kiistä huono puoli on se että se edelleen tulee heikentämään alueellisen edustavuuden näkymistä tässä salissa

koska on millä tavalla te olette arvioineet virtual way porno aivan olennainen kysymys tässä kokonaisuutta silmällä pitäen että millä tavalla nämä vaikutukset on tässä yhteydessä arvioitu jotta me voimme arvioida sitä ovatko nämä ehdotukset ylipäätään lainkaan realistisella pohjalla

toinen kysymys on se että kun tästä asiasta puhutaan ihan kiihkottomasti niin on myöskin niin että me kaikki tiedämme näitten palkkatukien osalta että sellaisissa yrityksissä joissa on lomautuksia tai irtisanomisia ei voida käyttää palkkatukea

ja koska suomi on näin toiminut me olemme ikään kuin jatkoajalla niin hallitus toimitti valiokuntaan ja eduskunnalle esityksen siitä että tämä on myöskin suomessa pistettävä käytäntöön

liikenne ja viestintävaliokunta pitää erittäin tärkeänä että selvitetään pikaisesti mahdollisuus korvata osittain tai kokonaan taajuusalueen muutoksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset luvanvaraisten radiomikrofonien käyttäjille

eli ravintola ala kuljetusala ja rakentaminen ovat aivan eri kategoriassa suhteessa muihin aloihin

kolmas asia on se että jos palkkatuki myönnetään julkisen sektorin taholle siihen voidaan toki tietysti mennä ja tarjota nuorelle vähän aikaa töitä mutta sielläkään ei ole realismia se että työura jatkuu palkkatuen päättymisen jälkeen

hallintoneuvoston kertomuksessa esitetyt katsojien tyytyväisyys ja luottamusmittaukset sekä eri kanavien katsojaluvut osoittavat että yleisradio on pystynyt säästöpaineista huolimatta toteuttamaan palveluvelvoitettaan tuloksekkaasti

yksittäisiä esimerkkejä varmaan löytyy muualtakin mutta pitää olla olemassa vahvat perusteet sille jos lähdetään näin tiukkoihin säädöksiin kuin tässä nyt lähdetään rakennusalan osalta

taajuusalueen häiriöttömästä käytöstä käytiin myöskin keskustelua sekä toisaalta siitä mitkä ovat mahdolliset vaikutukset televisiokuvaan

sen soveltamisala kattaa julkisen ja yksityisen sektorin kuitenkin lukuun ottamatta yksityistä perhe elämää ja sen yhteydessä tehtäviä liiketoimia sekä tiedotusvälineiden ja mainonnan sisältöä ja koulutusta

valiokunta pitää erittäin tärkeänä sitä että yleisradion ohjelmisto säilyy monipuolisena ja tasa arvoisena mikä tekee mahdolliseksi edelleen tavoittaa merkittävän osan katsojista ja kuulijoista

sitten vielä arvoisa puhemies haluaisin korostaa sitä että tämä ei suinkaan ole ainoa keino millä rakennusalalla pyritään harmaata taloutta kitkemään mitä tässä nyt päätetään

käytiin myöskin keskustelua siitä miten raja alueella lähellä venäjän rajaa yhteydet toimivat

heti alkuun on mainittava että tämän asian käsittelyssä on myöskin ollut selvää väärinymmärrystä ja muun muassa julkisuudessa on esiintynyt tietoja joiden mukaan esimerkiksi parturi kampaamoyritysten pitäjien pitäisi tästä eteenpäin tämän direktiivin tultua suomessa voimaan tarjota sekä parturi että kampaamopalveluita kaikille asiakkaille ja että se tulisi muuttamaan niiden toimintaympäristöä

jo aikaisemmin on keskusteltu siitä ja tehty päätökset että rakennustyömaalla pitää olla henkilökortti josta selviää kyseisen henkilön veronumero ja sen perusteella voidaan työhistoria selvittää

valiokunta korostaa että julkisen palvelun tosiasiallinen sisältö ja kohderyhmien tavoittaminen on ennen kaikkea sidoksissa ohjelmistojen sisältöön ja ohjelmien laatuun

tämä on yksi olennainen ratkaisu

fi sivusto josta voi automaattisesti selvittää onko se yritys jota alihankinnassa käytetään hoitanut omat velvoitteensa

liikenne ja viestintävaliokunta kuitenkin korostaa venäjän rajan läheisyydessä nyt käsiteltävänä olevan taajuusalueen kannalta katveessa asuvien henkilöiden ja alueen elinkeinoelämän yhtäläistä tarvetta nopeille ja häiriöttömille langattomille laajakaistapalveluille

tämä on hyvin pitkälle kehittynyt järjestelmä ja tiedän että monet isot yritykset käyttävät jo järjestelmää siten että jos sitä alihankkijaa ei löydy sieltä sivustosta jolloin he eivät voi tarkastaa että asiat on asianmukaisesti hoidettu niin sellaisen alihankkijan tarjousta ei hyväksytä

aivan erityistä huomiota valiokunnan käsittelyssä kiinnitettiin erityisryhmien palveluihin koska ne muodostavat yleisradion julkisen palvelun tehtävästä ydinosan

näin ei ole vaan on nimenomaan niin että hiusyrittäjät voivat lainmuutoksen jälkeenkin tarjota oman liikeideansa ammattiosaamisensa ja käytettävissään olevien välineiden mukaista palvelua sukupuolesta riippumatta

lähtökohtaisesti nämä erityisryhmille tarjotut palvelut ovat sellaisia että ne eivät kaupallisena toimintana kannata minkä vuoksi on perusteltua että yhtiön laajassa tarjonnassa näille ryhmille suunnatut palvelut ja osuus ohjelmatarjonnasta ylittävät luonnollisesti väestönosan osuuden koko katsoja ja kuulijakunnasta

ainoastaan hinnoittelu ei saa perustua sukupuoleen vaan hinnoittelun perusteena voi olla esimerkiksi työn vaativuus työhön käytetyt aineet ja työn vaatima aika tai näihin verrattavat muut syyt

ilman muuta pitäisi olla niin ja se on myöskin hallitusohjelmassa kirjattu että julkisen sektorin pitää näyttää näissä asioissa esimerkkiä ja julkisen sektorin tilaajan ilman muuta pitää toimia niin että edellytetään sitä että nämä tiedot löytyvät alihankkijoilta koko ketjun osalta

valiokunta korostaa erityisesti yleisradion internetpalvelujen esimerkiksi yle areenan palvelujen edelleen kehittämistä myös erityisryhmien palvelujen parantamiseksi

sen sijaan kun direktiivin perusideana on se että hinnoittelu ja palvelujen tarjonta on sama molemmille sukupuolille niin silloin se myöskin kieltää sellaisen toiminnan jossa johdonmukaisesti hinnoitellaan tai annetaan erilaista palvelua eri sukupuolille

olen siis sitä mieltä että tämä on hyvä muutos ja osa harmaan talouden torjumisohjelmaa johon tämä hallitus on hyvin voimakkaasti sitoutunut mutta en kovin kevytmielisesti lähtisi levittämään näin kankeaa ja byrokraattista järjestelmää sellaisille aloille joilla ei ole osoitettavissa mittavia harmaan talouden ongelmia

mutta tietenkin on kohtuullista niitä kohtaan jotka ovat näitä tuettuja taajuuksia ostamassa että tätä käyttöä ei tietenkään voida tehdä ilmaiseksi jolloin valiokunta päätyi omana kantanaan siihen että yleisradion julkisen palvelun tarjonnan merkitystä ja mahdollisuutta toteuttaa palvelu kohtuullisin kustannuksin tulevaisuudessa myös nyt huutokaupattavan taajuusalueen toimilupakaudella tulee vielä harkita

yhtenä asiakohtana käsiteltiin tekstitystä ja sen osalta korostetaan että kotimaisten ohjelmien tekstityksestä hyötyvät kuurojen ja kuulovammaisten lisäksi myös muun muassa maahanmuuttajat ja ikääntyneet

myöskin viittomakieli on tärkeää ja se on erityisen tärkeää siten että se ottaa huomioon niiden kuulovammaisten lasten tarpeet jotka eivät vielä pysty lukemaan tekstitystä

arvoisa puhemies

edellinen puhuja osui puheensa loppupuolella aikalailla asian ytimeen

arvoisa puhemies

jos me olisimme siinä tilanteessa kuin latvia on tällä hetkellä niin me emme voisi velkaantua pitääksemme tätä omaa hyvinvointiyhteiskuntaamme pystyssä turvataksemme niiden ihmisten taloudellisen aseman jotka tästä taantumasta kärsivät

gustafssonin innoittamana on vielä pakko tässä yksi puheenvuoro käyttää ja ehkä vähän kerrata sitä minkä täällä aiemminkin sanoin siltä osalta että ilman muuta lapsiin panostaminen on investointi tulevaisuuteen

tästä on valiokunta käynyt keskustelua myöskin näistä erilaisista rajaamisista ja näiden rajaamisten ulkopuolelle kuuluvat muun muassa erilaiset äitienpäivää ja isäinpäivää koskevat tarjoukset sekä urheiluseurojen tässä yhteydessä varmasti lienee syytä mainita että tämä koskee kaikkia urheiluseuroja riippumatta siitä ovatko ne yhdistys vai osakeyhtiöpohjaisia tai muiden yhdistysten vain toiselle sukupuolelle tarjoamat alennukset jotka eivät ole jatkuvasti voimassa ja joiden rahallinen arvo ei ole kovin tuntuva

tähän valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta

valiokunta käsitteli myöskin saamenkielistä ohjelmaa ja sitä asiakysymystä on varsin paljon käsitelty tässä valiokunnan mietinnössä

valiokunta toteaa että yleisradio on keskeisessä asemassa uhanalaisten saamen kielten tukemisessa ja saamen kieliä puhuvien aikuisten ja erityisesti lasten ja nuorten identiteetin vahvistamisessa

ja sen takia tämä oli yksi niistä aivan ensimmäisistä asioista jotka kokoomus otti hallitusneuvotteluissa esille kun edellisellä vaalikaudella nimenomaan sosialidemokraattien toimesta oli tultu siihen tulokseen että vaikka ikäluokat pienenevät niin siitä säästyviä rahoja ei ole mitään syytä pistää koulutoimeen vaan ne pistetään budjetin yleiskatteeksi

kyllä ainakin itselleni on tullut aika paljon palautetta siitä että tällä järjestelmällä vaikka siinä hyvä tarkoitus olikin aika lailla kahteen kastiin laitettiin potentiaaliset luopujat

mutta sen sijaan esimerkiksi pelkästään ateenan ja barcelonan rannikoilla saavutettaisiin enemmän terveyshyötyjä kuin tällä koko itämeren hankkeella joten olisi toivonut että tämä hassin aloite olisi siellä mennyt eteenpäin että olisi tullut sinnekin jotain normeja mutta yllättäen he eivät kyllä olleet yhtään kiinnostuneita tätä asiaa eteenpäin viemään

valiokunta kannustaa yleisradion oman saamelaisohjelmien strategian laadintaan ja sen toimeenpanoon etenkin jos yhteispohjoismainen hanke tässä asiassa ei etene riittävän nopeasti

siinä mielessä ei tämä tietysti kauhean johdonmukaista ole mutta ei se ihan täysin onnistunut kyllä edellisellä kerrallakaan

gustafsson kiinnitti huomiota siihen valiokunnan lausunnon kohtaan että lakiesityksen ymmärrettävyydessä on toivomisen varaa

tässä on nyt se iso ja olennainen ero että nyt ne rahat on säästetty tänne koulupuolelle ja ne voidaan siirtää kunnille jotta ne voidaan käyttää pienempien luokkakokojen hyväksi

arvoisa puhemies

se on sitten eri asia jos olisi niin paljon rahaa käytettävissä että voitaisiin merkittävästi laajentaa sitä kilometrimäärää ja ikärajoituksia muuttaa mutta tässä tilanteessa minusta tämä on hyvin ymmärrettävä esitys ja tietyssä mielessä tasapainottaa sitten markkinoita kun tämä luopuminen aina kytketään siihen että sitten luovutaan siitä tilasta

sillä on viitattu siihen kohtaan että on tärkeää että tämä asia yrityksissä tapahtuu yt lain puitteissa tai pienemmissä yrityksissä vastaavan kaltaisen menettelyn kautta eli asian vakavuus ja vaikeus on sitä luokkaa että se vaatii tällaisen prosessin ja siitä syystä tämä asia tulee näin tehdä ja sitä myöskin omassa lausunnossani korostin

tällä en tarkoita missään nimessä sitä että väheksyn esimerkiksi venäjän yhteyksiä eikä niitä ole väheksynyt hallituskaan koska huomattavat rahasummat on käytetty nimenomaan näitten venäjän yhteyksien edistämiseen

toivon että tämä perusasia ei tässä keskustelussa nyt unohdu eikä sitä minun mielestäni voi lähteä hämmentämään sillä että vaaditaan vielä hurjasti lisää

arvoisa puhemies

totta kai aina asiat voisivat olla vielä paremmin kuin ne ovat mutta nyt on menty merkittävä askel eteenpäin siitä mistä viime vaalikaudella lähdettiin

valiokunta piti hyvin tärkeänä sitä että koska nyt tasa arvolain piiriin tulee paljon uusia tahoja niin tietoisuus siitä mikä on tämän lain mukaan kiellettyä mikä on sallittua saattaa olla hyvinkin epävarmaa mutta sitä voi toki aina etukäteen tasa arvovaltuutetun toimistosta kysyä

pulliaisen puheenvuorosta

mutta sitä en kyllä epäile että työntekijäjärjestöissä ei ymmärrettäisi sitä mikä on työntekijän oikeusturvan kannalta tärkeää